on tärkeää että tarpeettomia ja haitallisia työnteon esteitä karsitaan niin että ihmisen joka ei syystä tai toisesta kykene täysipäiväiseen työntekoon olisi mahdollista osallistua edes pienessä määrin työelämään

vanhempainvapaan pidentäminen on kannatettavaa mutta kyllä sen tulee koskea niin äidin isän kuin molempien vanhempien hoitamia lapsia

mielestäni kiintiöityjen perhevapaiden sijaan vanhemmille tulisi antaa nykyistä laajempi siis nykyistäkin laajempi mahdollisuus valita miten he yhteiskunnan tukeman vauvalomansa käyttävät

arvoisa puhemies

rajavartiolaitoksen virkamies on nykyisin velvollinen siirtymään toiseen rajavartiolaitoksen virkaan tai tehtävään kun se on tarpeen rajavartiolaitoksen avoimen tehtävän täyttämistä varten tai muutoin palveluksen asianmukaista järjestämistä varten

tämä on toki tärkeää sekä yhteiskunnan kannalta että näiden yksilöiden kannalta

ja tämä ongelma ei koske todellakaan ainoastaan työkyvyttömyyseläkkeellä olevia vaan monia muitakin ryhmiä esimerkiksi työttömiä opiskelijoita jopa erilaisissa tilanteissa perhevapaalla olevia ja kyllä tuolta sata komiteasta nyt odotetaan kiireesti niitä esityksiä että saataisiin näitä työnteon esteitä karsittua pois

sosiaali ja terveysvaliokunnassa käytiin keskustelua myös monikkoperheiden tilanteesta mikä näkyy myös tuossa mietinnössä ja siihen liitetyissä vastalauseissa

pidän perusteltuna että suomi omalta osaltaan kantaa kansainvälistä vastuuta humanitäärisen avun suojaamiseksi ja siksi kristillisdemokraatit tukevat atalanta operaatioon osallistumista

pääministerin ilmoitus sisältää hyvin valittuja tärkeitä hankkeita ja tavoitteita joille on syytä antaa tunnustusta

se perustuu rajavartiolaitoksen henkilöstöjärjestelmän erityispiirteisiin ja laitoksen palvelukseen hakeutuvat ovat siitä etukäteen tietoisia

molempien vanhempien mahdollisuus vanhempainvapaaseen on lasten hyvinvoinnin perheen jaksamisen ja vanhempilapsi suhteen muodostumisen vuoksi erityisen tärkeää silloin kun lapsia syntyy kerrallaan kaksi tai useampia

olen kuitenkin hiukan huolestunut siitä että liian epävarmaksi jää mikä on lopulta menettely mahdollisten kiinniotettujen merirosvojen kohdalla

nyt tässä esityksessä jota tällä kertaa käsittelemme eräs tärkeä ryhmä on todellakin mielenterveysongelmien ja erityisesti masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevat joista osalle varmasti on niin tärkeä osa lehdistä on tärkeää että voi olla jollakin tavalla työelämässä mukana ja siten osallisena myös sieltä kautta työyhteisöön ja yhteiskuntaan

tuossa vihreiden ryhmäpuheenjohtaja pekka haavisto mainitsi muiden afrikan maiden joukossa myös somalian mahdollisena rikosten tutkinta ja rangaistuspaikkana

rajavartiolaitoksen hallintolain säännöstä täsmennettäisiin niin että rajavartiolaitoksen virkamies on velvollinen siirtymään toiseen saamaansa koulutusta vastaavaan rajavartiolaitoksen tehtävään

hallituksen antama kehysselonteko on käytännössä nollapaperi sillä siitä puuttuvat tyystin ne toimet joilla taloutta aiotaan tasapainottaa

kysynkin ulkoministeriltä löytyykö somaliasta sellaisia hallintorakenteita että tämä olisi mahdollista

säännös mahdollistaisi nykyisen käytännön jatkumisen eli virkamies voidaan tarpeen vaatiessa siirtää myös vaativuusluokaltaan alempaan tehtävään ilman omaa suostumustaan

tietysti suuri huoli tässä on se millä tavalla pystyttäisiin ennalta ehkäisemään tätä lisääntyvää varhaista eläköitymistä nimenomaan mielenterveysongelmien vuoksi

selonteossa todetaan niukkasanaisesti että hallitus laatii suunnitelman julkisen talouden vakauttamiseksi ja kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi saatuaan käyttöönsä kolmikantaisesti tehtävän valmistelun tulokset budjettiriiheen mennessä

tällaisia siirtoja voivat olla sotilasvirassa olevan virkamiehen virkauraan liittyvät siirrot tarvittavan kokemuksen hankkimiseksi rajavartiolaitoksen eri toiminnoissa

haluaisin teiltä valtiovarainministeri vastauksen siihen näettekö hallitusohjelman päivittämisen tarpeelliseksi mihin puhemies niinistö on viitannut

pelkään että hallituspuolueiden aikeet eivät selkiydy ennen eduskuntavaaleja vaan jäävät seuraavan hallituksen huoleksi ja kovin sekavia ovat olleet viestit joita ministerien suunnalta on tullut ja keskenään ristiriitaisia jopa samankin puolueen ministereiden taholta

kaksosten ja kolmosten hyvinvoinnin turvaamiseksi molempien vanhempien mahdollisuuksia osallistua lasten hoitamiseen ensimmäisinä elinkuukausina tulisi edistää

toinen esimerkki on tilanne jossa rajavartiomies oman käytöksensä takia menettää rajavartiomiehen toimintavaltuudet

arvoisa herra puhemies

silloin määräaikaisen erottamisen tai virasta pidättämisen sijaan rajavartiomies voitaisiin väliaikaisesti siirtää toiseen alemman vaativuusluokan tehtävään

tämä suunnitelma on kyllä erittäin vaarallinen sillä tehokasta talousrikostorjuntaa ei polkaista käyntiin nopeasti

perehdyttäminen vaativaan tutkintaan vie aikaa ja on sääli jos menetämme nyt ne osaajat jotka viime kaudella koulutettiin

tässä tilanteessa olisi mielestäni viisasta että pääministeri kokoaisi kaikkien eduskuntapuolueiden johtajat neuvotteluun jossa voitaisiin sopia suurista yhteisistä linjauksista joiden avulla voidaan taloutta tasapainottaa ja turvata hyvinvointi myös tuleville sukupolville huomioiden huoltosuhteen heikkeneminen

muutoksen tarve johtuu korkeimman hallinto oikeuden tänä vuonna tekemästä ratkaisusta jonka mukaan lain nykyinen säännös ei oikeuta siirtämään virkamiestä vaativuusluokaltaan alempaan tehtävään

jos alijäämä uhkaa ennusteiden valossa muodostua tätä suuremmaksi hallitus esittää viipymättä tarvittavat menojen vähentämistoimenpiteet ja muut toimenpiteet ylityksen välttämiseksi

herra pääministeri harmaan talouden torjunta on poikkeuksellisen varma ja tuottava sijoitus

olen pettynyt siitä että valiokunnassa ei näitä epäkohtia vaikka ne nousivat esiin korjattu ja näiden epäkohtien korjaamiseksi tulen yksityiskohtaisessa käsittelyssä ehdottamaan nimissäni olevassa vastalauseessa olevaa pykälämuutoslisäystä tähän isäkuukautta koskevaan pykälään joka lisäys kuuluu seuraavasti

itse asiassa en pysty itse tekemään varsinaista analyysia koskien tilannetta näiden karkotusten suhteen ennen tuota sellon tapausta ja sen jälkeen

ne vakauttamistoimet joita nyt tarvitaan ulottuvat yli tulevankin vaalikauden ja siksi poliittista vastuuta tulee kantaa laajalla yhteisrintamalla

rajavartiolaitoksen virkaehtosopimuksessa virkamiehen palkkaus on siirtotilanteessa suojattu niin että palkkaus pysyy samalla tasolla yhden vuoden ajan siirrosta

urpilainen totesi vaan kyllä me kaikki ymmärrämme sen miksi hallitusohjelmaa ei ole tässä noudatettu eli menoleikkausten sijaan tuli käynnistää elvytys

onko hallituksella tarkoitus vielä ottaa harmaan talouden torjunta yhdeksi kärkihankkeistaan

en ollut silloin ministeri mutta oma mielikuvani on kyllä se että tuolloin tarkennettiin sitä millä tavalla katsotaan edellytyksiä karkotuspäätökselle eli madallettiin kynnystä

nyt tarvitaan suunnitelmaa jolla sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla hillitään julkisen talouden menokasvua ja lisätään verotuloja sekä pidennetään työuria

arvoisa herra puhemies

on suuri takaisku että rantalan työryhmässä ei päästy odotettuihin tuloksiin joilla olisi pystytty löytämään pitävät keinot työurien pidentämiseksi

virkamiehen oikeusturvan takaamiseksi hän saisi jatkossa valittaa hallinto oikeuteen sellaisesta tehtävänsiirrosta johon hän ei ole antanut suostumustaan

jos nuo karkotuspäätöksen edellytykset täyttyvät niin päätöksiä myös ilman muuta tulee tehdä ja tehdään mutta tuo asia on kyllä ihan mielenkiintoinen selvitettäväksi

se olisi senkin vuoksi tärkeää että kyllä hallituksen sisältä ministereiden keskuudesta tulee ristiriitaisia viestejä siitä millä tavalla tässä nyt pitäisi edetä jotta julkinen talous tasapainotetaan

kolmas keskeinen ehdotus koskee rajavartiolaitoksen lupa ja valvonta asioiden rekisterin jakamista kahdeksi eri rekisteriksi eli lupa asioiden rekisteriksi ja valvonta asioiden rekisteriksi

verotuksessa tulisi noudattaa sitä periaatetta että verotetaan raskaasti sellaisia toimintoja jotka ovat haitallisia yhteiskunnalle mutta kevyesti sitä mikä on ihmiselle hyödyllistä ja tarpeellista

nyt sitten todellakin ensisijainen tavoite on aina euroopan unionin ja kolmannen valtion välinen takaisinottosopimus ja tämä itse asiassa lähtee ihan unionin ja jäsenvaltioiden toimivaltasopimuksista liikkeelle eli aina ensisijaisesti pyritään siihen että olisi tämä sopimus suoraan euroopan unionin ja kolmannen valtion välillä ja näin useimmissa tapauksissa onkin

kokonaisveroasteen maltillista korottamista ei pidä liikaa pelätä kunhan veronkorotukset kohdennetaan niin että suomalaista työtä ja yrittäjyyttä kannustetaan

lupatiedot liittyvät pääasiassa rajavyöhykelupiin

ihailtu pohjoismainen hyvinvointimalli sisältää melko korkean veroasteen jonka avulla tuotetaan sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja samalla on mahdollista pitää yllä myös korkeaa työllisyysastetta

ja sillon se on ilman muuta tämä on raskas sopimusprosessi itsekin kävin tätä varten jopa kosovossa näitä neuvotteluja ja on epätarkoituksenmukaista että jokainen eun jäsenvaltio joutuu erikseen neuvottelemaan näitä sopimuksia

kiinnitin huomiota siihen että hallituspuolueista ainoastaan vihreiden edustaja juurikkala myönsi että näitä takausvastuita voidaan joutua kasvattamaan tämän nyt tehdyn päätöksen johdosta

tästä keskustelusta voi havaita että te arvoisat ministerit olette saamassa vahvan tuen tälle selonteolle ja esitykselle operaation vahvistamisesta irakissa

mutta kosovon kohdalla käytännössä tällaisen sopimuksen neuvottelemisen estävät viisi unionin jäsenmaata jotka eivät tunnusta kosovoa itsenäiseksi valtioksi ja euroopan unionista on annettu suostumus ja kehotus siihen että jäsenmaat voivat sitten harkintansa mukaan rakentaa näitä takaisinottosopimuksia

kysynkin teiltä pääministeri kun teidän lausuntonne mediassa tulkittiin niin että suomi ei joudu kasvattamaan näitä lainatakuita että suomi on nyt torjunut ehdotukset lainatakuiden kasvattamisesta mitä te sanotte tästä tulkinnasta

tässä selonteossa ja muutamissa ryhmäpuheenvuoroissa sivuttiin kysymystä takaisinottosopimuksista näiden turvapaikanhakijoiden suhteen joista todellakin irakista suuri osa on suomeenkin tullut

ne saatiin sopeuttamalla turvapaikanhakijoiden vastaanottojärjestelmää vähentämällä majoituspaikkoja ja lakkauttamalla vastaanottokeskuksia

kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä kiirehtii hallitusta ottamaan käyttöön myös haittaveroja joiden avulla voidaan sekä lisätä verotuloja että saada kansanterveys ja taloushyötyjä yhteiskunnalle

kysyisin nyt ulkoministeri soinilta

nyt kosovon kohdalla tilanne on sellainen että käytännön ongelmia näissä palautuksissa ei ole viime vuosina ilmennyt eli kosovoon on kyllä saatu ilman tätä voimassa olevaa sopimustakin palautettua henkilöitä mutta silti on tärkeää että meillä on selkeät säännöt menettelyille koska koskaan ei tiedä minkälaiseksi tilanne mahdollisesti myöhemmin muodostuu

kalli heitti sosialidemokraateille kysymyksen siitä ovatko he kenties vaalien jälkeen valmiita näitä lainatakuita kasvattamaan niin kysyn nyt teiltä pääministeri

kannustamme hallitusta edelleen tiukentamaan alkoholi ja tupakkaveroa samoin ottamaan käyttöön rasvaveron ja tarttumaan myös esityksiimme eräiden pääomaliikkeiden tuntuvammasta verottamisesta

torjuitteko te suomen osalta tämän takausten kasvattamisen vai siirsittekö te vaalitaktisesti päätöksen tuonnemmaksi

onko kytketty keskusteluun kehitysyhteistyöstä ja humanitäärisestä avusta irakin kanssa tätä takaisinottosopimusneuvottelua

toivon että tässä linjassa tämä nykyinen hallitus myös pysyy

tällä hetkellä kosovon hallinnon kanssa on ollut helppo toimia mutta ainahan tilanteet voivat vaihtua ja silloin on tärkeää että meillä on sopimus olemassa

jos arvoisa puhemies sallii niin vastaisin myös tähän vietnamia koskevaan kysymykseen joka esitettiin

tämä on ollut meillä hyvin aktiivisesti vireillä ja aivan kuten täällä edustaja zyskowicz totesi niin myös pääministeri otti tämän asian esiin

kylmässä pohjoisessa maassa on erityisen tärkeää että saamme investointikohteita pohtivalle teollisuudelle myönteisen viestin siitä että teollisuuden energiatarpeet turvataan tulevaisuudessa kohtuuhintaan

olemme myös lähetelleet nootteja vietnamin suuntaan ihan jo lähtien siitä että haluaisimme saada ne henkilöt jotka on määrätty karkotettaviksi palautettua vietnamiin mutta haluamme myös tuon takaisinottosopimuksen jotta tällaisilta vastaavilta tilanteilta jatkossa voitaisiin välttyä

samoin kuntiin siirtyminen sujuvoitui

nyt on erittäin tärkeää herra puhemies että myös näinä tulevina vuosina pidetään huolta sillä lailla viranomaisten resursseista jotta nyt viime vaalikaudella saavutetut tulokset eivät kärsi vaan että voidaan edelleenkin tehostaa tätä toimintaa

tämä neuvottelu on menossa vireillä

se on vireillä sekä euroopan unionin ja vietnamin että myös suomen ja vietnamin välillä eli me käymme näitä keskusteluja vietnamin suuntaan siltä varalta että euroopan unionin kanssa vietnamilla ei tätä takaisinottosopimusta syntyisi

selonteossa ennustetaan että tuotannon siirtyminen lähemmäs vientimarkkinoita ja halvemman tuotannon maihin osaltaan hidastaa tuotannon kasvua vuosikymmenen puoliväliä lähestyttäessä

mutta näyttää siltä että vaikeuksia on tämän sopimuksen saamiseksi ja kyllä ne vai keudet ovat nimenomaan siellä vietnamin päässä

palaan vielä tähän mainitsemaani tilanteeseen kun suomen hallitus taipui eilen euroopan unionin sisäministerikokouksessa enemmistön kantaan eikä vastustanut hanketta turvapaikanhakijoiden uudelleensijoittamisesta

suomi on vuosia niittänyt mainetta terveys ja koulupalvelujen laadulla sekä toisaalta tietoteknologian edelläkävijänä

ihmettelen kyllä sitä että hallituksen maahanmuuttopoliittinen linja ei kestänyt edes ensimmäistä kuukautta vaikka tämä oli perussuomalaisille keskeinen vaaliteema

samalla on huolehdittava tärkeimmistä tuotannontekijöistä

räikeänä esimerkkinä oli sateenkaarihallituksen sairauspäivärahasta hakemat säästöt

tulottomien ja pienituloisten sairauspäiväraha poistettiin ja hanketta puolustettiin sillä perusteella että jos henkilöllä ei ole terveenä tuloja hän ei tuloja tarvitse sairaanakaan

suomen hallitukset ja eduskunnat ovat tähän asti johdonmukaisesti torjuneet ehdotukset siitä että näitä turvapaikanhakijoita ryhdyttäisiin siirtelemään maasta toiseen

tälle linjalle ei saa nyt palata

keskeinen periaate on ollut se että jokainen maa vastaa omalle alueelleen tulevista turvapaikanhakijoista sen tutkimisesta täyttävätkö he pakolaisaseman

heidäthän valitaan suoraan pakolaisleireiltä ja sijoitetaan suoraan kuntiin ja esimerkiksi supon turvallisuusselvitykset tehdään jo lähtömaassa

turvapaikanhakijat taas puolestaan sijoitetaan vastaanottokeskuksiin mikä myös tuo huomattavasti enemmän kustannuksia valtiolle ja käytännössä heistä tällä hetkellä eri euroopan maissa suurin osa vielä palautetaan kotimaahansa tämän tutkimisen jälkeen kun todetaan että he eivät täytä niitä kansainvälisen suojelun edellytyksiä

suhdannepoliittisesti ristiriitaista on ollut se että tuottavuusohjelman nimissä julkisen sektorin työpaikkoja on vähennetty epätarkoituksenmukaisella tavalla

eli nämä turvapaikanhakijat ovat aivan erilaisessa asemassa he ovat paljon paremmassa asemassa lähtökohtaisesti heillä on ollut varaa lähteä näille kalliille laittomille salakuljettajien järjestämille reiteille kuin sitten ne hädänalaiset heikossa asemassa olevat pakolaiset pakolaisleireillä joita me olemme kiintiöpakolaisina ottaneet

mielenterveys ja päihdeongelmat syövät enenevästi suomalaisten työkykyä samaan aikaan kun työikäisen väestön pitäisi olla yhä työkykyisempää

pidän kyllä erittäin moraalittomana ja huonona vaihtoehtona sitä jos hallitus todella menee siihen että kiintiöpakolaisten määrää sitten vähennetään kun meidät ikään kuin niin sanotusti pakotetaan ottamaan näitä turvapaikanhakijoita kiintiönä vastaan

koko maassa lastensuojelun asiakasmäärät samoin kuin alaikäisten potilaiden määrä psykiatrisessa sairaalahoidossa ovat kaksinkertaistuneet kymmenen vuoden aikana tavattoman huolestuttavia trendejä

lasten ja nuorten mielenterveysongelmia ehkäiseviä palveluja ei ole lupauksista huolimatta ryhdytty toivotulla tavalla kehittämään

ei heitä voi rinnastaa toisiinsa ja mielestäni tässä hallituksen pitäisi pysyä nyt tiukalla linjalla

sen takia vetoankin että pääministeri sipilä oikaisisi vielä suomen linjan kun tämä asia on tulossa päämiesten pöydälle tässä kuussa

kokemuksesta tiedän sen että paine noissa neuvoston kokouksissa voi olla kova mutta kyllä silti suomen pitää säilyttää oma linjansa ja se on vielä kaiken lisäksi koko euroopan pakolaispolitiikan kannalta hyvä linja jos me painotamme nimenomaan sitä että tätä kiintiöpakolaisjärjestelmää kehitetään voimakkaasti kaikissa euroopan maissa mutta sen sijaan ei murreta sitä periaatetta että jokainen euroopan unionin maa jokainen schengen maa vastaa omalle alueelleen tulevien turvapaikanhakijoiden tutkinnasta ja näitä maita autetaan sitten eri virastojen komission rahastojen ja asiantuntija avun kautta tekemään näitä ratkaisuja

kun te ministeri thors olette myös eu asioista vastaava ministeri niin vetoan siihen että nyt ryhdyttäisiin voimakkaasti panostamaan ja myös painostamaan euroopan unionissa siihen että bulgarian ja romanian romanien asemaa ihan siellä kotimaassa lähtömaassa kohennettaisiin ja korjattaisiin niitä epäkohtia jotka vaikuttavat siihen että he lähtevät liikkeelle mikä näkyy myös esimerkiksi kerjäläisongelmana täällä helsinginkin kaduilla

toki tarvitsemme raskasta psykiatriaa ja raskasta lastensuojelua mutta jos peruspalvelujen muodostama pohja vuotaa suuret paineet kasaantuvat näihin kalliisiin korjaaviin palveluihin

valtiovarainministeri katainen vertasi maatamme kuumesairaaseen potilaaseen jolle nyt annetaan kuumetta alentavana lääkkeenä elvytysruiske

todellakin tämä hallinnon keventäminen tässä poliisin hallintorakenneuudistuksessa koskee kaikkia tasoja lähtien sieltä poliisihallituksesta

jos kouluterveydenhuolto matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ennalta ehkäisevät kotipalvelut ja neuvolat toimivat ja kouluryhmät ovat riittävän pienet tarve kalliimmille erityispalveluille vähenee

vaikka sairautta parantavaa lääkettä ei heti ole käytettävissä niin kyllä potilas tarvitsee myös hellää hoivaa ja hyvän perushoidon ja kyllä nyt on suuri vaara että kunnissa todellakin tehdään kohtalokkaita leikkauksia elintärkeisiin ja tulevaisuuden kannalta tärkeisiin palveluihin

arvoisa puhemies

tarkasteltava kehyskausi on haasteellinen

jos haluamme että tulevaisuuden väestö on mahdollisimman työkykyistä ja että sitä eläköitymisikääkin saadaan alennettua niin ei nyt ole varaa leikata perusterveydenhuollosta lastensuojelusta kouluterveydenhuollosta tai perusopetuksesta niin kuin nyt on kunnissa tosiasiallisesti käymässä

meillä oli vielä erikseen selvitysmies kari salmi joka kävi läpi nimenomaan tätä poliisihallituksen ja poliisin ylijohdon tehtäväkokonaisuutta ja hän ei esittänyt tässä raportissaan mitään tämän suurempia henkilöstövähennyksiä eikä myöskään ehdottanut erilaisia rakenteellisia uudistuksia

samat arvot kantavat tämänkin ajan yli

edustajaa

olisi ollut parempi että olisi pidempään annettu niille aikaa näiden vähemmistöjen osalta valmistautua euroopan unionin jäsenyyteen

karvoissa

kysynkin ministeriltä eikö nyt olisi korkea aika kuntatalouteen lisätä hätäapua että kunnissa ei pakkotilanteessa tehtäisi lyhytnäköisiä ratkaisuja

kun pakolaisten määrä maailmassa on joka tapauksessa suuri ja suomi haluaa kantaa ihan oikein oman osuutensa yhteisvastuullisesti pakolaisten vastaanottamisesta mutta emme voi kuitenkaan kaikki pakolaisia ottaa vastaan niin eikö meidän tulisi käyttää nykyistä suurempaa harkintaa sen suhteen että valitsisimme sellaisia pakolaisryhmiä joilla olisi mahdollisuus kulttuurisesti ja esimerkiksi myös uskonnollisesti helpommin sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan ja integroitua tähän suomalaiseen yhteiskuntaan

eli hän näki raportissaan edelleen hyväksi sen järjestelmän että meillä poliisin strateginen johto tapahtuu ministeriöstä käsin poliittisella ohjauksella ja sitten tämä operatiivinen johto poliisihallituksesta käsin

ja todellakin tätä poliisihallitusta ja poliisihallintoa ollaan keventämässä aivan sen eduskunnan tahtotilan mukaan johon edustaja rajamäkikin viittasi

tähän mietintöön liitetyssä nimissäni olevassa vastalauseessa ei esitetä hallituksen esityksen hylkäämistä vaikka totean sen että erittäin hyvin kyllä ymmärrän perusteluja myös lain vastustamiseen ja itsekin olin aika lailla kahden vaiheilla kummin tässä tekisin

arvoisa herra puhemies

käsiteltävä mietintö perustuu jo nyt vanhentuneisiin arvioihin kuten valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja totesi

mutta arvioin kuitenkin tämän esityksen hyödyt kannatettaviksi nimenomaan siksi että työn tekemisen kustannuksia vähennetään asteittain ja tätä olen itse ollut esimerkiksi omissa vaalikampanjoissani vaatimassa